arvoisa puhemies

kiinnitän ensinnäkin yhteen sanaan huomiota tuossa esittelypuheenvuorossa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ja sitten siis toisin sanoen meille jotka siellä olemme siis tarkoitan tässä in corpore suomalaisiakin tietysti tämä tilanne on ihan kokonaan toisenlainen niin kuin täällä aivan yhtäpitävästi on todettu

mutta nyt on syntynyt erityisen mielenkiintoinen asetelma siitä että kun on näitä perinnebiotooppeja maan pohjoispuoliskossa poronhoitoalueella niin täsmälleen samalla laitumella laiduntavat riistaeläimet joista on kysymys tässä laissa siellä laiduntavat porot joista on kysymys tässä laissa ja sitten vielä lampaat

arvoisa ministeri puhui tässä vaiheessa strategisesta operoinnista

elikkä palataan jälleen kansallisvaltioiden suvereeniin aikakauteen

minä toivon hartaasti että tämä oli huonoin puheenvuoro mitä on tästä asiasta käytetty

minusta se ei kyllä ole strategista ollut viime aikoina eikä voi ollakaan se on taktista joka on sattunut aika hyvin kohdalleen

kyllä minun ed

piiraiselle täytyy sanoa että ette te ole voinut olla tietämättä siitä koska ympäristölupahakemuksissa talvivaaran osalta todetaan että siellä on uraanioksidia

olemme tuolla oulussa saaneet haastavasti käyttäytyvien kohdalla hyvää kokemusta siitä millä tavalla ryhmäkodissa kodinomaisissa olosuhteissa pystytään asioita viemään eteenpäin

se luotiin utopiassa hype tunnelmissa tilanteessa jossa odotettiin että talouskasvu kiitää ylöspäin hillitöntä vauhtia ja se mahdollistaa sellaisten asioitten tutkimisen joita ei voisi tutkia missään muissa olosuhteissa kuin voimakkaan pitkäkestoisen talouskasvun olosuhteissa

no tähän liittyy arvoisa puhemies se että silloinhan täytyy olla tätä kehitysyhteistyövaroilla tapahtuvaa toimeliaisuutta jolla luodaan perusta sille että rauhanomaisesti asiat voisivat edetä niin kuin ed

eli jos nyt lähdettiin kahden lautasen politiikkaa torjumaan niin yhtäkkiä sitten huomataan että ne lautaset mahtuisivat suomen tasavaltaan oikein hyvin elikkä tasavallan presidenttiyteen ja pääministeriyteen tällä kotomaassa ja mitään ulkoisia ongelmia näistä kahden mukavan lautasen politiikasta ei sitten olisi olemassakaan

ja minä vielä kiinnitän huomiota siihen mitä äskeisessä puheenvuorossani käsittelin että näissä tapauksissa tämä on siis tämän lakialoitteen itse asia mikä on tullut esille ne ovat taajamien lähellä olevia alueita ja on äärimmäisen kohtuutonta että menettely on sellainen että sitä ei voi saattaa tuntua ja

ja samoin sattuivat hallituksen toimenpiteet se nopeus millä tämä poikkeuslaki säädettiin

arvoisa puhemies

totean että kun asiaa käsiteltiin valiokunnassa alan keskusliitto ilmoitti että heillä on periaatteet hyväksytty tällaisille vakuutuksille

se oli niin sanotusti poikaa näin piti juuri tehdä

markku rossin lakialoite on eräässä suhteessa erittäin hyvä nimittäin siinä suhteessa että se palautti näitten asioitten keskustelun isoon saliin

se on ollut mahtavaa työtä ja se toiminta siellä nyt lähiaikoina pyrkii laajentumaan

siitä kysyttiin silloin aikoinaan kun ympäristölupaprosessi oli käynnissä että ei kai tästä uraanikaivosta suunnitella

olen kauppalehdestä ja muualta seurannut kommentteja ja kukaan ei ole moittinut hallitusta tästä nimenomaisesta teosta

laxell äsken juuri kertoi ja sen lisäksi tilanne on vielä huonompi juuri sen takia että se on niin kehno verkko että kun siinä tietyllä tavalla käyttää sitä verkkoa hyväkseen ehtojen mukaan niin se onkin sellaista käyttöä ollut että se on syönyt tulevaisuuden käyttömahdollisuudet pois

mutta joka tapauksessa se perimmäinen tavoite joka meillä tässä tulee olla on se että tämä portaittainen eteneminen johtaa viime kädessä sitten tuota ja zubie henkilökohtaisen avustajan subjektiiviseen oikeuteen henkilökohtaisen avustajan tasolla

mutta sitten kun satuin eksymään tähän taloon kansan valitsemana ja ajauduin täällä sitten liikennevaliokunnan puheenjohtajaksi niin kohtasin ihmeellisen maailman maailman jossa näillä arvoilla ei ole mitään merkitystä

pitkän keskustelun ja kädenväännön jälkeen lähinnä kohdistuen virkamiesten halukkuuteen näissä asioissa valiokunta toteaa vallankumouksellisesti suorastaan seuraavan

sehän tarkoittaa sitä että sen materiaalisen perustan täytyy olla olemassa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mitä minä tällä yritän sanoa

elikkä sitä voidaan kutsua joksikin valkeaksi valheeksi tai syvälliseksi mielenmuutokseksi

yritän tällä sanoa sen että haasteet siinä ympäristössä johonka nyt ollaan auttamattomasti tultu ovat aivan kokonaan toisenlaisia kuin olivat silloin kun ensiksi suomi haki euroopan unionin jäseneksi tyrkytti itsensä sinne siis ei voinut ehtoja asettaa kun tyrkytti itsensä sinne ja sitten talous ja rahaliittoon lähti mukaan hyvin ristoreipasmaisesti kun olisi ehdottomasti pitänyt jo tämän äsken kertomani valossa järjestää neuvoa antava kansanäänestys siitä vaiheesta kun se saattoi johtaa jopa sellaisiin ajatuksiin komissiossakin että tässä on liittovaltiokehitys ainut mahdollinen

minä viimeksikin kun tästä asiasta keskusteltiin toin tämän kehitysyhteistyövarojen käytön esiin ja silloin ministeri väyrynen oli onneksi paikalla ja vielä hänelle vieruskaverille tuossa totesin kahdenkeskisessä keskustelussa että nyt arvoisa paavo voisit ottaa tämän vakavasti huomioon koska tässä jos jossakin ne rahat ovat todella tarpeen ja käytössä

ideana oli porvarihallituksen puitteissa katsoa kuinka voitaisiin yksityistää nyt kaikki mikä yksityistettävissä on myöskin valtionyhtiöt yksityistää elikkä myydä yksityisille

tällä hetkellä on syytä ja perusteltua aihetta odottaa toisen aallon tuloa ja saattaa eurokin olla jo vaikeuksissa

siis yhtäkkiä tuli oivallus että sehän onkin aivan mainio konsti ja ennakkotapaus suorastaan että pistetään nikkelillä liikenteeseen ja saadaankin uraanikaivos kun kaikki muut uraanikaivoshankkeet ovat menneet kiville suomessa niin nyt näin

arvoisa puhemies

joku poliittinen pahoin jolla on vielä edustajaa aika runsaasti täyttää muutamat poliittiset tahot joilla on aika runsaasti kansanedustajia täällä eduskunnassa edelleenkin päättivät että tämä koko telelaitosjärjestelmä täytyy romuttaa

elikkä sen pitää olla jo ihan kansalaisten perusoikeutena näitten taajamien läheisissä tapauksissa että pystyy katsomaan loppuun saakka onko tuo luontoarvo pakko menettää

valiokunta pitää erittäin tärkeänä että perinteisten menetelmien joihin perinnebiotooppien hoidossa käytettävät lampaat kuuluvat pienimuotoista tarkastamattoman lampaanlihan käyttöä helpotetaan artiklan mahdollistamilla niin sanottu

se yksi sivu siinä hallituksen esityksessä on niin hämärästi kirjoitettu en nyt muista sen sivun numeroa itse hallituksen esitys jäi tuonne työhuoneeseen mutta nyt en rupea selittelemään mitään kun valiokunnan puheenjohtaja pöytäkirjaan selvitti mitä se kriittinen sivu tarkoittaa siis määritelmällisesti ja sitten millä tavalla tämän lain ja esimerkiksi kehitysvammalain keskinäisessä suhteessa ensisijaisuus ja toissijaisuus toteutuvat ja millä tavalla toteutuu se että kehitysvammalain mukaisia avustajuuksia ei sitten kuitenkaan temppuilemalla heikennetä tämän lain avulla koska se on se kriittinen piste koko tässä laissa

eta lainsäädäntöön liittyen jo jouduimme ottamaan kantaa näihin ulkomaalaisten kiinteistöomistuksiin ja käytin siinä kriittisen puheenvuoron ja se kriittinen puheenvuoro perustui empiriaan siis kokemukseen siitä kunnasta mistä olen itse kotoisin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä keskustellaan kuuden kymmenesosan osalta kreikka nimisen instituution kanssa neljä kymmenesosaa on ulkopuolella kaiken

yksi asia jälleen lisää tähän keittoon mitä ei ole otettu huomioon on se nyt lissaboniin merkitty proseduuri jolla eu jäsenyydestä voi päästä pois

minusta sillä pohjalla millä valtakunnanihmettelijä nyt oli tässä asiaa käynyt läpi oli erinomaisen hyvä että valtakunnanihmettelijän poissa ollessa sosiaali ja terveysvaliokunta oli käynyt niin tarkkaan läpi nämä asiat ja eritellyt niin hyvin asiat että siitä oli päästy yksimieliseen tulokseen jossa niin kuin ed

kimmo kiljusen kanssa käydyssä debatissakin toin esille sen että kyllä olisi hyvä jos se unikon viljely vaihdettaisiin vehnän tuotantoon kun ne vehnät sieltä ovat kotoisin

se ensin piti yhtiöittää sille keksittiin hienoja nimiä ja sitten ne nimenmuutokset johtivat soneraan ja sitten päätettiin että ne osakkeetkin vielä myydään ja sillä tavalla

kyllönen sanoi tässä tapauksessa rakas ystäväni murphy peliin mukaan ja tuli ensin finanssikriisi sitten talouskriisi ja nyt on edessä sosiaalinen kriisi

kyllä minä olen tietysti aika järkyttynyt siitä että kansallispuistoja ruvetaan tekemään jonkinlaiseksi tuulipuistoksi ja vaikka sun miksi

näinhän on tapahtunut aikaisemminkin että sieltä on lähdetty pois siis euroopan yhteisön jäsenyydestä ja grönlanti teki sen tempun

arvoisa puhemies

valiokunta todella toivoo että maa ja metsätalousministeriön virkamiehet ryhtyvät välittömästi toimenpiteisiin tämän eduskunnan toivon mukaan yksimielisen päätöksen toteuttamiseksi käytännössä

siellähän tätä ulkomaalaisomistusta ja tämmöistä on ollut iät ja ajat ja se on ollut myöskin testissä siellä hyvin monella tavalla

niin kauan kuin suomen valtiolla oli soneran osakkeita hyvin merkittävä määrä niin kauan liikennevaliokunnan puheenjohtaja kuului siihen rinkiin jota informoitiin odotettavissa olevista muutoksista

se on mielenkiintoinen irrottautuminen joka oli täysin kivuton operaatio sillä grönlanti sai tanskan yhteydessä itsemääräämisoikeuden vasta äskettäin aivan äskettäin kuningatar ja kruununprinssi kävivät sen siellä paikan päällä julistamassa että asia on nyt näin mutta silloin kun sitä itsehallinnollista asemaa ei ollut vielä silloin grönlanti irrottautui euroopan yhteisön jäsenyydestä

ei ainakaan teknisesti siinä ole mitään järkeä mutta itse ajatuskin sinänsä että se täytetään härveleillä ja siellä on sitten fasiliteetteja joka lähtöön jnp

kankaanniemi jo äsken totesi saattaa olla niin että sosiaali ja terveysvaliokunta in corpore on kuitenkin valtakunnan edun kannalta hyvässä asemassa

erittäin kiusallista on se että nyt sitten pitäisi toteuttaa hallitusohjelmaa jossa toteuttamisen olosuhteet ovat aivan kokonaan toisenlaiset kuin ne joihin nämä hankkeet viritettiin ja näin kuitenkin pitää tehdä

elikkä siis tässä katsannossa hyvä näin näin pitää toimia nyt kun tähän on ajauduttu ja jouduttu mutta silloin on vaan hyvä tiedostaa minkälainen se kotomaan historia on ollut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana

kun olin käyttänyt täällä puheenvuoron siitä seurasi parlamentaarisen historiamme yksi mielenkiintoinen episodivaihe

ja erittäin merkittävänä pidän sitä että professorikansanedustaja asko seljavaara katsoi tutkimuksellisesti asian olevan niin että ilmiselvästi tässä ei olla sillä puolellakaan heikoilla

niitä oli niin että toimitusjohtaja itse kävi relanderia myöten ja kumppaneita myöten täällä eduskunnassa informoimassa

kun nimenomaan niin kuin hienosti nykyisin sanotaan ekosysteemipalveluna siellä otetaan maksimaalinen hyöty irti

kun sovittu on niin silloin tehdään näin

puhemiehethän eivät saa osallistua tunnetusti keskusteluun toisin sanoen jos kansanedustaja puhuu sopimattomia täällä salissa sillä tavalla ja tyylikkäitä ottavat sen niin että niitten puheitten johdosta puhemiestä ottaa kupolista niin puhemies vastaa ei suinkaan eduskunnan pöytäkirjaan vaan tämän salin ulkopuolella

sanoma oli se että nyt taas tapahtuu seuraava huononnus joka johti siihen että kun olin se henkilö jolle informoitiin niin minä ilmoitin että muuten ette kyllä heikennä ja käytiin joka ikisessä vaiheessa tiukka keskustelu siitä heikennetäänkö vai eikö heikennetä

esimerkiksi alaskassa denalin luonnonpuisto on semmoinen että siellä on laskuri joka laskee montako ihmistä siellä on puiston sisäpuolella ja sitten pannaan puomi kiinni

se tarkoittaa sitä että kaikki mitä tässä hallituksen esityksessä ja mietinnössä enemmistön mielipiteenä on on ideologisesti pohjattua ja se on rehellisesti todettu täältä edestä katsoen salin oikealta laidalta

elikkä se kaikki on ollut mahdollista näin ja tässä suhteessa perussuomalaisten argumentaatio ei oikein satu kohdalleen tässä keskustelussa

se mikä on kritiikkiä se lähtee aivan toisesta arvomaailmasta aivan niin kuin oikein täällä on todettu ja sitä kaikkea mitä tässä arvioinnissa on esiintuotu arvioidaan nimenomaan niistä lähtökohdista

sitten tuli tämä lankalinjojen rullallepanovaihe

jokisen puheenvuoron jatkeeksi siitä syystä että viittaan ikään kuin aineistona hänen äsken lausumaansa ja samalla siteeraan muutamaa sanomalehtikirjoitusta joissa oli haastatteluja näistä merirosvoista

siinä vaiheessa en ollut enää sitten puheenjohtaja mutta liikennevaliokunnan jäsen vaan

esimerkiksi pallas ounastunturin alueella ovat jo nyt rajat hyvin lähellä vastassa mitä on järkevää hyödyntää

paajasen täällä äsken toisesta pöntöstä käyttämän puheenvuoron sisällön kannalta

siis toisin sanoen selvästi sanotaan artiklassa että ei joudu naapurin laskuja maksamaan jos sen sanoo näin kevyellä ilmaisulla

sitä piti rautalangasta vääntää millä tavalla pitää sitten hoitaa nämä muut järjestelyt

kun silloinen puhemies kutsuttiin televisioruutuun ja pyydettiin häntä kertomaan minkälaisen vaikutelman hän sai ja mikä on hänen oma näkemyksensä näistä keskusteluista niin minua nimeltä mainitsematta hän suomeksi sanottuna haukkui minut pystyyn mielipiteitteni ja kriittisten kommenttieni takia

pohjavedestä se näkökohta vielä että sitähän ei ole käsitelty paljon ollenkaan mutta sehän on arvokkaampaa kuin raakaöljy tällä hetkellä

se sanoma heiltä siis merirosvoilta oli hyvin selvä

tämä sama kysymys esitetään tänä päivänä yhdysvalloissa kaikissa oecd maissa ihan kaikissa länsimaistyyppisissä yhteiskunnissa

siitä huolimatta se kaikki on mahdollista kun pikkusen vaan mutkan kautta oikaistaan taitavasti sanoja käännetään elikkä mitätöidään sellaiset asiat joilla on jälleen kerran paitsi fiskaalista merkitystä myöskin tunnemaailmaan liittyvää merkitystä mitä suurimmassa määrin ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä näkökohtia mitä suurimmassa määrin

ei siinä mitään otatte meidät kiinni tuomitsette me olemme siellä putkassa niin kauan kuin te käskette meidän olla ja sen jälkeen me palaamme merirosvoiksi takaisin

elikkä siinä on todellinen mahdollisuus sitten kun rupeaa olemaan kassa tyhjä ruveta myymään limpsapullollisia pohjavettä joka on vaan sillä tavalla käsitelty ettei se mene pilalle siellä pullossa

niin kuin jo täällä noissa debattipuheenvuoroissani totesin tämä on hallitusohjelman mukainen esitys ja siinä suhteessa läpivietävä hanke se asia on selvä mutta siitä huolimatta voidaan kiinnittää joihinkin erityisiin näkökohtiin huomiota

vielä ed

kähköselle siitä että nämä tapaukset mihinkä me nyt viittaamme tässä ovat näitä taajamien lähellä olevia tapauksia jotka ovat jo nyt televisio ohjelmiakin tuottaneet juuri sen takia että kansalaiset katsovat karsaasti tätä tämmöistä aukkomenetelmän käyttöä

tämä pragmaattinen puoli saattaa todellakin tulevaisuudessa olla se että jos tavaraa rahdataan laivoilla tuota afrikan rannikkoa pitkin niin kuin tässä on kysymys niin silloin sen rahtikustannuksen kaikkien näiden tämänkin operaation kaltaisten kustannusten pitää olla lisukkeena rahtikustannuksissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

on ollut viehättävää seurata keskisuomalaisten kansanedustajien taitoa hiostaa saman vaalipiirin ministeriä keksiä mitä hulluimpia juttuja ja sanoa että kyllä ministeri varmaan tämän hoitaa

ei se ole se koska se on vienyt rahansa veroparatiiseihin ja se on vapautettu veroparatiisien avulla tai muutoin käytännöllisesti katsoen veronmaksusta

ensinnäkin noin historiallisesti voisi sanoa sillä tavalla pikkuisen liioitellen että ministeri hyssälä hipaisi ja erikoismaksuluokka hävisi ja ministeri risikko hipaisi ja uudet vaatteet tulivat erikoismaksuluokalle ja uusi nimike tuli siihen päälle sitten

ja kun ed

kähkönen tiettävästi aivan fanaattisesti haluaa kaikki turvesuot turpeen nostoon soveltuvat suot ottaa käyttöön niin tällähän pilataan se maine mikä sillä pyrkimyksellä on johonka ed

rahat on syöty ja ryypätty ja maaseutu on tässä tilassa

mutta tämä kuntaliiton touhu tähtää yhteen ainoaan kuntaan kuntaliittoon

se joka maksaa kaikki viulut on yhteiskuntien keskiluokka ja se on täällä aivan oikein todettu jossakin mutta ei ehkä tässä katsannossa

pääministeri tässä ilmoituksessaan kiinnitti huomiota siihen että tvo ja fennovoima tulevat tuottamaan ydinvoimalayksiköissään sähköä omakustannushintaan ja sittemmin ed

joo siis suomia on kaksi kappaletta päällekkäin ja siinä kaikki

toisin sanoen nyt tätä porvarillista ideologiaa mitataan ja projisoidaan siihen mikä on keskiluokan tämän keskiluokan joka nyt on maksajan roolissa ja tulevien keskiluokkien maksukyky maksuhalu minkälaiset tavoitteet se asettaa palveluille ja arvottaako se näitä palvelurakenteita ideologisesti vai pragmaattisesti ja tässä katsannossa arvoisa puhemies se mitä totesin tämä on huikea koe

mutta samainen oppi kertoo myöskin siitä mikä on erittäin varteenotettava oppi ja opetus että tämän laatuiset muutokset joita jotkut uudistuksinakin pitävät pitäisi toteuttaa sellaisessa tilanteessa että taloudellinen varmuus olisi kohtalainen

manninen muun muassa markkinoi tätä samaa hanketta

arvoisa puhemies